kyse on lain valmistelussa siitä ettei siitä oikeastaan ilmene mitä milläkin keinoilla ja säännöksillä tavoitellaan tässä suhteessa

nyt jos koskaan olisi syytä miettiä kun näitä jäämeri yhteyksiä kehitellään milloin mitäkin kautta että ne ovat miljardiluokan hankkeita

mutta minä en ole evankelista markus eikä tasavallan presidentti ole leski joka tämän ratkaisun myötä antaa viimeiset roponsa yhteiseksi hyväksi

hallitus on tuonut eduskuntaan myös ulkomaalaislain muutoksen jossa esitetään kolmansista maista tulevan työvoiman saatavuusharkinnan poistamista tilanteessa jossa emme kykene valvomaan edes eu maista tulevan työvoiman käyttöä

näin hallitus tekee tuplavirheen

sen lisäksi tätä asiaa on kysytty viime syksynä kilpailukomissaari neelie kroesilta ja hän kertoi että suomessa olisi ollut hyvin monta eri vaihtoehtoa järjestää kolmannen sektorin työllistäminen ja meno on kyllä aika hankala kuvitella

eilavaaralla oli kaiken kaikkiaan hyvin kriittinen lausunto tähän hallituksen esitykseen

kaikkeen näyttää taipuvan vihreitten eduskuntaryhmä maksaessaan energiaverosekoilut leikkaamalla ympäristönsuojelu ja luontopalveluitten määrärahoja kauttaaltaan

mutta mielenkiintoista oli se tapa kuinka tällä julkisuudessa pelattiin ja kuinka kritiikittömästi siihen keskusteluun tiedotusvälineet lähtivät mukaan

kaiken kaikkiaan kun ajatellaan että jokaisen seutukunnan jokaisen maakunnan kehittymisen perusedellytys on että sillä alueella on toimivat liikenneyhteydet tietoliikenneyhteydet mukaan lukien niin kun muistetaan että lappi on suomen kansainvälisin maakunta niin jos sillä alueella ei oteta huomioon liikenneyhteyksiä länteen pohjoiseen ja itään niin missä sitten

ja jos tämä esitys menee läpi meillä ei ole mitään mahdollisuutta puuttua siihen mistä maasta työvoima suomen puolelle työkohteisiin tulee esimerkiksi soklissa

minusta oli aika lailla hälyttävää se että kun eräät kohdat lähetekeskustelussa osoitettiin kiistanalaiseksi ja vaadittiin niiden muuttamista niin vasta sen jälkeen kun perustuslakivaliokunta ja hallintovaliokunta tekivät ne korjausesitykset esimerkiksi pakkojäsenyyteen ja sitten tähän poliisin kotiurkintaoikeuteen vasta siinä vaiheessa ne muuttuivat

siinä mielessä työministeri sinnemäki ja vihreiden puheenjohtaja sinnemäki on johdonmukainen että työministerinä toimiessaan hän on tyytyväinen jos työllisyysmäärärahoja leikataan ja vihreitten puheenjohtajana hän on tyytyväinen jos ympäristötöiden ja luontopalveluitten määrärahoja leikataan

kun nämä eu vaatimukset ja pykälät lähtevät siitä kuinka työllistämistukitoiminta vaikuttaa valtioitten väliseen kauppaan niin minusta on aika hankala nähdä miten työttömien ruokalatoiminta heiluttelee tätä tasapainoa

tällaisten kauppojen jälkeen etenkin keskustalaiset ovat heränneet huutamaan kansallisen kaivostoiminnan perään

mutta tätähän käytettiin keppihevosena tietenkin totta kai kansanedustajien palk kojen laskemiseksi

pahoittelen sitä että pekka saurin työryhmän työstä on nostettu vain tämä aselupakysymys esille eikä niitä keinoja joilla puututtaisiin nuorten hälyttävään tilanteeseen

arvoisa puhemies

suomessa on tapana muutenkin joko kuvitella eun tahto tai käyttää sitä keppihevosena olipa sitten kyse karhun kevätpyynnin lopettamisesta tai työvoimapalvelulain uudistamisesta

lapin erityisaseman tunnustaminen on äärimmäisen välttämätöntä ja se tarkoittaa sitä että lappi ymmärretään myöskin niin kuin täällä edustaja tölli erittäin hyvin totesi mahdollisena suomen tulevan talouskasvun veturina

meillä ilman muuta paras ratkaisu olisi ollut luoda ruotsin mallin mukaisesti sellainen palkkatukijärjestelmä jossa myönnettävä tuki seuraa työttömän mukana ja jokainen työnantaja joka muuten täyttää tuen myöntämisen ehdot olisi ollut siihen tukeen automaattisesti oikeutettu

ne hankkeet kaivosteollisuus matkailu puunjalostusteollisuus bioenergia ovat niin jättiluokan hankkeita että jos osataan investoida oikeisiin asioihin niin voikin kääntyä niin että kun lapissa on paljon syöty sitä haukuttua leipää että lappilaiset ovat aina etelä suomen elätettävinä niin se asetelma voi hyvinkin pian kääntyä toisenlaiseksi jos me osaamme harjoittaa sellaista tulevaisuuden liikennepolitiikkaa joka katsoo huomispäivän yli

mallissa tuki ei olisi ollut valikoivaa eikä tarveharkintaista ja silloin se ei olisi myöskään vääristänyt kilpailua

ei se että jos puhutaan poroelinkeinolle porotaloudelle aiheutuneista petovahingoista tarkoita sitä että petokannat eliminoidaan vaan kyse on siitä että taistellaan oman elinkeinon puolesta

on mahdollista että ne kaivajat jotka kokevat oikeuksiaan loukatun vievät ajan oloon asian euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen ja se lasku valtiolle voi olla aika kova

vaikka meidän ryhmämme ylivoimainen enemmistö äänesti sen ratkaisun puolesta minä mukaan lukien niin ei tämä metsäveroratkaisu ole ongelmaton

se on kallis se on määräaikainen se kasaa ongelmia tulevalle ajalle ja se tukimuoto nyt vuotaa myöskin semmoisille jotka eivät tukea tarvitsisi

viime torstain keskustelussa ministeri pekkarinen kertoi että pienimuotoista koneellista kaivua voidaan jatkaa

työ ja elinkeinoministeriöstä kysyttäessä emme saaneet mitään selvää vastausta siitä miksi notifiointia ei haettu ja kuka teki päätöksen että sitä ei lähdetä hakemaan

kuitenkin talousvaliokunnan mietinnössä todetaan aika lailla yksiselitteisesti että käytännössä uusi sääntely merkitsee muun muassa sitä että koneellinen kullankaivu lemmenjoen kansallispuistossa päättyy siirtymäajan jälkeen

suuri virhe suomalaisessa metsäpolitiikassa tehtiin edellisen porvarihallituksen aikana kun hyvin toimineesta ja ennen kaikkea metsää hoitamaan kannustaneesta pinta alaverotuksesta luovuttiin

nyt myös sosiaalisten yritysten lainsäädännön valuviat realisoituvat kun tarvittaisiin kaikki mahdolliset toimijat työllistämään ja torjumaan syrjäytymistä

mitähän tämä koneellinen kullankaivu tämän muotoisena lopulta on

perusongelmahan on se että iso verolinja on keventänyt hyvätuloisten ja omistavien kansalaisten verotaakkaa

tästä valtiovallan toiminnasta tulee kaiken kaikkiaan se maku että kun kyseessä on tarpeeksi pieni kaivosyrittäjä sitä pompottaa valtio mutta jos kyseessä on tarpeeksi suuri kaivosyrittäjä se pompottaa valtiota

verotuksen painopiste on siirretty kuntatasolle kunnallisveroihin ja palvelumaksuihin kaiken kaikkiaan välillisiin veroihin

niiden kolmannen sektorin organisaatioitten jotka joutuvat noudattamaan de minimis tai ryhmäpoikkeusasetusta on selvästi aiempaa hankalampi työllistää

koko tämä verotaakka yhteenlaskettuna jo ensi vuonna pienituloisten kokonaisverotaakka kasvaa ja kyllä se tarkoittaa silloin että kun valtio on oman leikkauslistansa ulkoistanut kuntien tehtäväksi niin kunnissa ne jotka elävät kädestä suuhun ja käyttävät kunnallisia palveluita kaikkein eniten lapsiperheet sairastavat ikääntyneet ihmiset joutuvat tämän ison veroalen maksun maksamaan

de minimis asetuksessa tukikatto tulee kolmen vuoden aikana vastaan pienissäkin yhdistyksissä ja ryhmäpoikkeusasetus edellyttää aivan liian suurta omarahoitusosuutta palkkakustannuksista

juuri ennen istunnon alkua kuuntelin lapin radiota ja siinä kullankaivaja jota tämä asia koskee mitä syvimmin totesi että asetelma kone ja lapiokaivajien välillä on vähän samanlainen kuin jos troolikalastusta yritetään suitsia sillä että kielletään myös onkiminen

arvoisa puhemies

valiokunnan kanta nuorten työllistämisen helpottamiseksi palkkatukea käytettäessä on aivan oikean suuntainen mutta määräaikaisen ratkaisun sijaan nuoret olisi voitu nostaa pysyvällä lakimuutoksella entistä selkeämmin erityistoimia tarvitsevaksi kohderyhmäksi